ison kokonaisuuden yksi pala on käsittelyssä ja varmasti on syytä tuoda edellistä tämän direktiivin osalta käytyä keskustelua mieliimme

kyllä täytyy sanoa että euroopan köyhistä ja hulttiovaltioista huolehtiminen ajoi perussuomalaisten kaiken muun yli

meillä on kyllä tässä järjestelmässä koko ajan pyritty tuottamaan ja tuomaan niitä elementtejä että nuorille tarjotaan mahdollisuuksia asettua työelämään turvallisesti ja sitä kautta myös yhdessä edistämään sitä että meillä pystytään aiemmin sijoittumaan työelämään

vasemmistoliitossa onkin vaikea ymmärtää miksi yksi talouden lohko jätetään sillä tavoin verotuksen ulkopuolelle varsinkin kun nämä taloustoimet ovat mitä suurimmassa määrin irronneet reaalitaloudesta ja ovat merkittävän mittavan epävakauden lähde maailmantaloudessa

nyt olisi se paikka jolloin olisitte tekemässä niitä viisaita päätöksiä mutta pelkästään europolitiikan vastustaminen oli tärkeintä ja syy kieltäytyä hallitusvastuusta niistä vastuista niistä teoista mitä juuri nyt täällä pitäisi olla tekemässä eikä muistella sitä että nyt vain hulttiovaltioita puolustetaan

nyt ollaan kuitenkin siinä taitekohdassa missä euroopan unioni tekee niitä linjauksia kuinka suomalainen pohjoismaalainen hyvinvointiyhteiskuntamalli jatkossa tulee toimimaan

arvoisa herra puhemies

mikä on se koko teollisuudelle merkittävä kuva mikä talvivaaralla tällä hetkellä on suomessa mutta myös että mikä on valtion omistusohjauksen tausta

minun mielestäni vehviläinen toi hyvän esimerkin siitä kyllä esille että pitää tulevaisuudessa pystyä keskustelemaan siitä että työuria pitää pidentää sieltä alkupäästä

tämä lakiesityskokonaisuus on sinällään ilahduttava ja tervetullut ja osoittaa sitä että tässä maassa sopimusyhteiskunnassa vielä työmarkkinajärjestöt pystyvät rakentamaan yhdessä sopien tämän yhteiskunnan työelämäkysymyksiä

me vasemmistoliitossa voimme olla tyytyväisiä siihen että hallituksessa ja nimenomaan hallituksessa yhdessä päästiin yksimielisyyteen vanhuspalveluista

en ole ihan vakuuttunut siitä että meidän koulutusjärjestelmä on aivan oikein sijoittunut siinä mielessä että meillä oikeastaan kaikissa perustutkinnoissa edellytetään kolmen vuoden koulutusta kun meillä on aivan varmasti myös niitä työtehtäviä joissa ei edellytetä aivan niin suurta teoreettista oppimismäärää

kysyisin onko muita vaihtoehtoja kuin nyt käytössä olevat välineet sillä on monesti nähty että suomessa irtisanominen on kuitenkin matalakynnyksistä ja halpaa

me tiedämme kuitenkin että eu tasolla eri maissa on erilaisia turvajärjestelyjä

mutta sanotaanko niin että puhutaanko vai poltetaanko

tämä ei tullut keneltäkään yksittäiseltä ministeriltä ei lempilapsi eikä orpolapsiasetelmasta vaan hallituksen hyvästä yhdessä tehdystä työstä

harrastusta ei saa enää tehdä kalliimmaksi vaan pikemminkin hyvä harrastus pitää tehdä ihmisille mahdolliseksi sitä kautta että meillä myös tälle sektorille koko hevosalaa piristäen tuodaan tuloutusta

kun väitetään että tämä ei vie keneltäkään mitään pois vaan antaa minimiturvaa niin ehkä tässä on riski kuitenkin siinä että joudumme avaamaan nyt meidän järjestelmämme kolmansien maitten työntekijöille

tämä hallitus on maa ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön osalta osoittanut toimintakyvykkyytensä ja olette pystynyt ansiokkaasti jo tekemään yhdessä asioita ja siitä tämmöinen arvostuksen osoitus ministerille henkilökohtaisesti

hallituspuolueiden kesken oli toki erilaisia käsityksiä siitä tulisiko henkilömitoitusta ohjata sitovilla luvuilla

kysyisinkin onko mahdollista että voitaisiin herättää koulutus ja erorahasto joka yhteisvastuullisesti kerättäisiin työnantajalta niin sanottuina hyvinä aikoina ja sitä rahaa voitaisiin sitten käyttää näitten muitten jo voimassa olevien toimien lisäksi jolloin voitaisiin saada vielä enemmän koulutukseen ja ammatilliseen kehittymiseen ja muutokseen tukea

työurien pidentäminen siten että meillä lisäpäiväoikeutta viedään eteenpäin varmasti jo mekaanisuutensa vuoksi tulee nostamaan työurien pituuksia

meidän junioritoiminta kaipaa sitä että meillä on toimintaa raviradoilla meillä on toimintaa ratsastusharrastajien piirissä koska ilman hyvää junioritoimintaa meillä ei ole tulevaisuudessa niitä ihmisiä jotka ovat kiinnostuneita hevosharrastuksesta hevosurheilusta ja sitä kautta ehkä sitten pelitoiminnan muodossa ovat tukemassa edelleen alan kehittymistä jatkossa

oleellisinta ja tärkeintä laissa on kuitenkin se että lain mukaan ihmisille tulee oikeus tarvitsemiinsa palveluihin

viime hallitus tietysti varmaan sen takia että kun maa ja metsätalousministeri ja ympäristöministeri sattuivat olemaan samasta puolueesta ei pystynyt saamaan aikaan menettelyä mikä olisi mahdollistanut hevosenlannan polttamisen

toivottavasti työnantajat tässä omalta osaltaan kantavat vastuunsa ja meidän teollisuuden alueella irtisanomiset ovat edelleen neuvoteltavissa niin että jos on vapaaehtoisuuspohjalta lisäpäiväoikeuden piiriin ikänsä puolensa kuulunut työntekijä niin näitä keskusteluja voitaisiin työpaikoilla hyvin käydä

meidän tuottotavoitteet ovat hyvin maltilliset ja niihin ollaan pääsemässä

arvoisa herra puhemies

erittäin suurena asiana tässä pidän kuitenkin sitä että tämä ansiopäivärahaoikeus pienenee huomattavasti tullaan vuosien takaisille tasoille

eli kriittisesti tarkastellaan ei vihamielisesti mutta erittäin kriittisesti pystytäänkö pienellä rahalla tuottamaan ihmisiä suomalaisen ansioturvan piiriin

harmaan talouden poiskitkeminen on kilpajuoksua suomalaisia työnantajia ja työntekijöitä sortavien yrittäjien ja lainsäädännön kehittymisen välillä

mutta täytyy muistaa se että vaikka pelien ja pelaamisen vaihto on noussut raviradoille siitä tulee tällä hetkellä päivä päivältä vähemmän kuitenkin tuloutusta

arvoisa puhemies

tämä mahdollistaa erityisesti nuorten työttömien jotka ovat opiskelijoita ja tekevät kesätöitä erittäin hyvän polun sosiaalisen turvan piiriin pääsemiselle

tämä kysymys on tällä erää loppuun käsitelty suruakin syystä arvoisa puhemies

vetoan että tämän lakimuutoksen osalta aloitamme reippaan keskustelun siitä että rahojen ja voittojen kohdentamisen pitää tapahtua niin että sillä mahdollistetaan edelleen alan toiminta

veroparatiisiin rekisteröityneet sijoitusyhtiöt ostavat lainarahan turvin suomalaisen lääkärikeskuksen

kuten tiedämme ja olemme lehdestä lukeneet ja moni ministeri on jo vahinkopaikoilla käynyt tulvat ovat tällä hetkellä erittäin merkittävässä roolissa meidän yhteisössämme

meillä on pystytty turvaamaan eri alueilla postipalveluita kun olemme tehneet typeriä päätöksiä jotka ovat johtaneet siihen että on ollut pakko tehdä joku ratkaisu jotta tämä palvelukonsepti voi toimia ja on toki hyvä lähteä sinne

eli kun opiskelijalla on kuitenkin seitsemän vuoden ajan oikeus ansaita työssäoloehtoa niin tämä lyhentäminen mahdollistaa erityisesti nuorten kesätyöntekijöiden pääsemisen ansioturvan piiriin ja siten edistää merkittävästi sosiaalista oikeudenmukaisuutta

jos sen laskee liiketaloudellisesti että sinällään tämä arvio että nyt tämä ei kosketa kovin suurta määrää ja voisi sanoa että on marginaaliset vaikutukset niin herra puhemies täytyy kyllä todeta että ei tämä suomalainen työttömyysturva vielä ole ollutkaan sen koetinkiven kanssa tekemisissä että joku tekee tällä bisnestä

arvoisa herra puhemies

tämän jälkeen lääkärikeskus ei yrityksenä enää maksa veroja vaan antaa tulonsa konserniavustuksena emoyhtiölle joka maksaa niillä velkojaan pois

myös satakunta on luonnonvoimien kourissa ja tulvien vahingot ovat todellinen isku maatalousyrittäjille ja joillekin täysi tyrmäys

arvoisa herra puhemies

mutta kuten edustaja kari hyvin edellä toi esille nyt olisi tärkeää ruveta pohtimaan mikä on se yrityksen toimintasuunnitelma jatkossa

suomen korkeakoulujen hallinnonuudistuksesta on kulunut jo kaksi vuotta ja on saatu uudet uunituoreet raportit siitä kuinka tämä uudistaminen on onnistunut

kuitenkin haluaisin kysyä vastuuministereiltä

sovitellun päivärahan uudistus on erittäin tervetullut

mitenkä on esimerkiksi satakunnan osalta porin seudulla missä kiistelyä on käyty jo vuosikymmeniä siitä kuinka tulvien vahinkoja voidaan ehkäistä

ensinnäkin tyytyväisenä totean että eduskunnan teollisuusryhmän aloitteen pohjalta nyt toteutettava keskustelu teollisuuspoliittisesta ohjelmasta käydään sillä teollisuuspolitiikka on hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kannalta aivan ratkaiseva asia

tämä aukko on ollut meille erityisen kipeä eli meillä päivärahan laskennasta johtuen on äärettömän pitkäksi venynyt päivärahan maksaminen

sen takia haastoin ministeri berneriä ajattelemaan sitä olemmeko historian näkökulmasta tehneet oikeita ratkaisuja kun olemme postitoimintaa kehittäneet

vaikutukset näkyvät strategisen ohjauksen ja toiminnan johtamisen vahvistumisena ja sidosryhmätyöhön on päästy paremmin pureutumaan kiinni

nyt näyttää siltä että satakuntalaiset toteavat että lounais suomen ympäristökeskuksen ja varsinais suomen ely keskuksen välisten likimain erilaisten näkemysten vuoksi porin kaupungin suhteen ei päästä näissä asioissa päätökseen vaan edelleen kiistellään siitä voidaanko näitä hankkeita rahoittaa

on kohtalon ivaa että sitra on suomessa panostanut yksityisen terveydenhuollon aseman laajentamiseen ja julkisten palveluiden syrjäyttämiseen

on todettava että jos kolme neljästä korkeakoulun työntekijästä pitää uutta henkilöstöpolitiikkaa jokseenkin tai täysin epäonnistuneena tulos ei voi olla vaarantamatta jatkossa opetuksen tasoa meidän korkeakouluissamme

siis arvoisa puhemies toivon että valiokunnat ilman vihamielisyyttä mutta terveellä ennakkoluulolla ottavat tämän asian käsittelyyn ja käyvät laajasti työttömyyskassojen mutta aivan varmasti myös ammattiliittojen sekä sitten ulkomaalaissäädöksien asiantuntijoiden kanssa hyvän ja rapsakan keskustelun valiokunnassa

yhtä tärkeää on että euroopassa päästään yritysverotuksessa sopimukseen mahdollisimman laajasta veropohjasta ja verotuksen minimitasosta

arvoisa puhemies

muutoin on uhkana että maat kilpailevat keskenään kohti nollaveroa

finnair myynnissä solidium ostaa talvivaaraa fortumin verkot myynnissä fortum suunnittelee ulkoistamista imatralla oulussa itella irtisanoo ja niin edelleen

ja samalla

mitenkä tästä otetaan opiksi ettei ammattikorkeakoulu uudistuksessa käy samalla tavoin

arvoisa puhemies

arvoisat edustajat

vasemmiston panos tässä budjetissa näkyy erityisesti ja parhaiten tavoitteena oikeudenmukaisuudesta

tätä ei ole tehty yksin tämä budjetti ja sen sosiaalinen panos on tehty yhdessä koko hallituksen voimin

näiden yritysten oletetaan huolehtivan esimerkillisesti henkilöstöstään ja yhteiskuntavastuustaan

valitettavaa mutta viimeaikainen uutisointi romuttaa tuon kaiken

teolliset työpaikat synnyttävät ympäristönsä lisäksi työtä palvelualoille infrastruktuurin rakentamiseen ja monelle muulle alalle

mutta tässä hetkessä emme ole noususuhdanteessa vaan juuri nyt tarvitaan niitä toimia juuri nyt tarvitaan sitä tukea jotta yrityksillä on mahdollisuus paremmin työllistää ja työntekijöillä ja työttömillä on mahdollisuus päästä työelämään

kuinka on mahdollista että itellalla on tytäryhtiö brittiläisillä neitsytsaarilla ja millaisiin toimiin ministeri ryhtyy asiantilan oikaisemiseksi ja varmistamiseksi ettei omistuskorissa ole enempää mätiä munia

arvoisa puhemies

esimerkiksi saksan teollisuuden selkäranka voi hyvin koska maa tukee omaa teollisuuttaan ja pitää huolta sen toimintaedellytyksistä

valitettavasti edustaja jaskari lähti juuri pois nyt olisi hyvä hallituksenkin lukea todellakin saksan malli paikallisesta sopimisesta

ne ovat olleet suuria kokonaisuuksia eivät yhden pienen työpaikan paikallista sopimista vaan alakohtaisia alueellisia isoja ratkaisuja joissa työntekijöillä on myötämääräämisoikeus huomattavasti paremmalla tasolla kuin suomessa

yhdistämällä vahva pohja ja uuden innovaation luova strategia myös perusteollisuus voi uudistua ja uusiutua uusien innovaatioiden kautta

eli meillähän on hyvin normaalia että koska alkoholin hinta ravintoloissa on erityisen korkea no joitakin keskikalja ja olutbaareja lukuun ottamatta niin meillä mennään ravintolaan vasta sen jälkeen kun on otettu tukevat pohjat kotona sitä halvempaa alkosta ostettua tuotetta

alueellisessa klusterissa yhteistyöstä lisäarvoa saavat yritykset muodostavat toinen toisiaan tukevan tasapainoisen verkoston

klusterimalli ei kuitenkaan saa tarkoittaa sitä että vahva globaali vientiyritys alistaa alihankintaketjunsa torpparin asemaan

tämä on luonut semmoisen kierteen että koska se ravintolayrittäjä pärjää vaan myynnillään niin on ollut pakko hakea aina sitä anniskeluajan pidentämistä jotta he pääsevät sinne meidän rahapussillemme täyttääkseen sen liiketaloudellisen tavoitteensa eli yritystoiminnan pyörittämisen ja henkilökunnan työllistämisen siinä sivussa

valtion ja kuntien aktiivisella elinkeinopolitiikalla tuettavat alueellisiin vahvuuksiin perustuvat klusterit voivat muodostaa tehokkaan ja uuden kasvuympäristön

on tärkeätä että kun tätä toiminnallisuutta arvioidaan niin arvioidaan myös sitä todellista toiminnallisuutta että ylisuurilla vuokrilla pakotetaan ehkä pois niistä tiloista jotka ovat sen toiminnan kannalta keskeisellä paikkaa

koulutusjärjestelmän on osaltaan tuettava teollisuusklustereita tarjoamalla koulutettua työvoimaa ja tekemällä tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa

käsiteltävänä oleva asia hanke lakialoite tai ihan millä hyvänsä mitattuna täytyy sanoa on erittäin hyvä ja tervehdin sitä suurella ilolla

jos esitetään kritiikkiä siitä että tässä ei kehitetä demokratiaa niin minun mielestäni se on pikkuisen hataralla pohjalla jos me kaikki tiedämme että nykyinen vaalilaki ei ole toimiva ja siinä on demokratiavaje

kyllä meillä merenkulussakin on tapahtunut ratkaisuja missä laitoksen veneitä on jouduttu siirtämään kauemmaksi siitä toiminnallisesta keskiöstä missä se oikeasti oli juuri korkeiden ylikorkeiden vuokrien takia eli ollaan halvaannutettu sitä toiminnallista järkevyyttä

luotaisiin uudenlainen kulttuuri niin että meillä mentäisiin ravintolaan ottamaan ne pohjat ja meillä alkaisi ravintolassa käyminen jo aikaisemmin ettei meidän tarvitse siellä kotona juopotella ensin niin että meillä sitten mennään myöhemmin illalla niin sanotusti jatkoille ravintolaan

oppia voisimme ottaa kaikki vaasan seudulta jossa energiateknologiaan perustuva klusteri on pärjännyt erinomaisesti

on varmasti niin että ideologinen näkemys jota nyt on ehkä kokoomusnuorten kokouksessa terästetty vielä viikonloppuna nyt tulee tänne saliin näinkin merkittävissä käänteissä mutta todellakaan sellaista tutkimustietämystä asiasta en ole myöskään tavoittanut

kaikki se mihinkä tällä tähdätään on juuri sitä oikeaa toimintaa mihinkä meillä tässä maassa pitää pyrkiä

jos hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite jolla pyritään kehittämään sitä vaalilakia ja edesauttamaan demokratiaa niin minun mielestäni se on askel siihen suuntaan minne se pitää ottaa

arvoisa puhemies

vaasan energiateknologian klusteri perustuu vahvaan teolliseen pohjaan innovatiivisuuteen sekä alaan liittyvään koulutukseen

toivoisin että projektien ja pilottien hankkeiden osalta voitaisiin kuitenkin toimia vieläkin nopeammin

se on sellainen asia joka ei ole sen demokratian ja demokratia käsitteen mukainen mitä ainakin edustaja myllykoski kunnioittaa

kyllä meidän pitää se kulttuuri luoda niin että meillä ravintola on sellainen jossa valvotuissa olosuhteissa nautitaan se alkoholi koska se on aina parempi vaihtoehto kuin ne kotijatkot

teollisuuden kannalta tärkeää on panostaa koulutukseen edelleen niin että myös ammatti ja korkeakoulut tekevät hyvää tiivistä yhteistyötä

tuossa debattipuheenvuorossa kiteytin sen juuri siten että meillä nyt mahdollisesti olevissa piloteissa löytyy varmasti suomesta arvon ministeri monta sellaista muuta samantapaista ja samoilla resursseilla toimivaa kuntayhtymää kaupunkia taikka kuntaa jotka voisivat näitä jo ehkä vuoden jälkeen olevia positiivisia asioita ottaa käyttöön

miksemme me halua olla osaamisen alkupolun osalta maailman paras joka antaa sen pohjan varhaiskasvatuksen myötä osallistua ja omaksua opetuksen ja peruskoulutuksen kautta myös enemmän ja enemmän tulevaa oppimista

kyllä minä uskoisin että tämän hallituksen toimet nyt tässä jatkossa jolloin tulee tämä suojaosa tulevat olemaan huomattavasti merkityksellisempi kuin vain se että meillä kategorisesti sen ansiopäivärahan osuutta tai kestoa rajoitettaisiin

tiedetään että totta kai toisiaan lähellä olevat puolueet voivat tehdä vaaliliittoja mutta kuitenkin perusperiaatteissa on sellaisia eroavaisuuksia että ne tulisi huomioida ainakin tämän uudistuksen myötä eikä enää olisi mahdollisuutta vaaliliittojen perustamiselle

koulutuksessa on parannettava myös mahdollisuuksia kouluttautua uuteen ammattiin muuntokoulutuksen myötä

onkin täysin järjetöntä kun asiantuntijat ryttäävät tämän miksi olemme tällaisen oppimisen vastustamisen takana

arvoisa rouva puhemies

pakko todeta edustaja lauslahdelle että siinä oli hieman siemenen verran totuutta mutta täytyy muistaa se että markkinahäiriöitten luominen sillä että me pk sektorilla alistamme yrityksiä jotka ovat erilaisen tuottavuuskasvun äärellä on vastenmielinen ajatus jopa työntekijän näkökulmasta

osaaminen tulee tunnistaa ja tunnustaa menetelmillä joilla henkilöiden aiempi koulutus voidaan hyödyntää uuden oppimiseen ikään kuin hyväksilukea

arvoisa rouva puhemies

on pakko edelleen kiitellä ministeriä tästä nopeasta reagoinnista jonka olette ottanut tahdikkaasti esille

savolan mikko puhui myös asiaa ja siitä arvostuksen osoitus edustajalle että listavaalit eivät myöskään ole se jolla tässä maassa demokratiaa edistetään ja mahdollistettaisiin tällainen poliittinen keskustelu kuin nyt tässä eduskunnassa käydään

jotta se olisi mahdollista niin tämä positiivisten kokemusten ja tulosten esille tuominen ei saisi kestää sen projektin loppuun asti vaan niitä pitäisi heti pystyä toteuttamaan

meidän on muuntokoulutusta kyettävä muuttamaan siihen suuntaan että teollinen rakennemuutos on hallittua ja silti saa uusi teollisuus myös ammattitaitoista työvoimaa nopeasti

onko oikein että pieni alihankkijayritys joka on tuottamaton kannattamaton voi paikallisen sopimisen osalla korvata tämän investointinsa sillä että se laskee työntekijöittensä palkkoja jotta on kilpailukykyä sille yritykselle joka on tuottavuudestaan huolehtinut

hieman jäi ikävä maku siitä kun tämä lainsäädäntö viime kaudella tehtiin ja talousvaliokunta mietinnössään kirjasi sinne pidemmän siirtymäajan kuin mikä hallituksen esityksessä oli

eli meillä on rikas eduskunta erilaisia näkemyksiä